hallituksen politiikka on valitettavasti ollut omiaan lisäämään terveyden epätasa arvoa vaikka tavoitteen pitäisi olla päinvastainen

käytännössä tämä tarkoittaa sitä että hallitus niin sanotusti ulkoistaa sosiaali ja terveyspalvelut minkä seurauksena riskinä on ettei hallituksella ole mahdollisuutta enää vaikuttaa tulevaisuuden sosiaali ja terveyspalveluiden kehitykseen

muistamme hyvin vuoden takaa terveydenhuollon asiakasmaksujen korotukset jotka ovat osaltaan lisäämässä eriarvoisuutta terveydenhuollon palveluiden saatavuudessa

etsivä nuorisotyö tekee osaltaan hyvää työtä mutta ei tavoita kaikkia eikä ylipäätään toimi on joka ei ylipäätään toimikaan kuin noin puolessa maamme kunnista

valiokunta tässä yhteydessä piti erittäin tärkeänä että kuntoutusmahdollisuuksia ja kuntoutusmalleja kehitetään koska kuntoutus on keskeisessä roolissa työllistymisen edistämisen työkyvyttömyyden ehkäisyn ja työurien pidentämisen kannalta

apteekkimaksu määräytyy edelleen liikevaihdon mukaan mutta laskennallisia perusteita muutetaan siten että sivuapteekkien ja vastaavien toimintaedellytykset paranevat

varastoista tilanteista huolimatta on silti myös valtion toimin pyrittävä eri tavoin vahvistamaan talouden elpymistä uusiutumista kasvua ja innovatiivisuutta sekä samalla edesauttamaan

tätä kautta voimme puuttua siihen ongelmaan että ihmisiä joutuu vastentahtoisesti toimeksiantosuhteiseen työhön vaikka sama työ olisi tehtävissä normaalina palkkatyönä

apteekkimaksun muuttaminen vähentää apteekkimaksukertymää

ongelmana on myös ettei nuorten löytäminen pelkästään riitä tarvitaan myös toimivat palvelut

pienituloiset huonommin koulutetut ihmiset ovat sairaimpia ja he myös pääsevät huonoimmin terveyspalveluiden piiriin kuin korkeasti koulutetut hyvätuloiset ihmiset

samoin rahoitusta ollaan siirtämässä kansainvälisille markkinoille eikä kotimaiseen kulutustuottoon

uudistus toteutetaan kuitenkin valtion kannalta kustannusneutraalisti apteekkimaksuprosentteja korottamalla eli kustannukset katetaan apteekkijärjestelmän sisältä

kuntien sosiaalityöntekijät eivät ehdi tavata kaikkia asiakkaita saati tehdä kokonaisvaltaista arviointia nuorten tilanteesta tai antaa tarvittavaa tukea heille

arvoisa rouva puhemies

hallitusta on syksyn aikana aiheellisesti kritisoitu siitä että se on valmistellut lakiesityksensä puutteellisesti ja asianomaisia tahoja kuulematta

uudistusta tehdään nyt naisihmisille joille hyvää nähdä ja myös ihmisille joilla on varaa ja valmiuksia pärjätä tässä palveluviidakossa

tein pääluokan määrärahoiksi esitetään täydennysesitys mukaanluettuna kolme ja puoli miljardia euroa joka on kahdeksankymmentä miljoonaa tämän vuoden

arvoisa herra puhemies

hallituksen esittämät pakotteet voisivat ehkä toimia tilanteessa jossa nuorella on tosiasiallisia valinnan mahdollisuuksia ja riittävästi tukipalveluja saatavilla

jatkan tätä sitten seuraavassa

arvoisa rouva puhemies

yks kysymys kummallekin ministerille ensinnäkin yritysrahoituksesta

nyt on jäänyt hyvin epäselväksi mitä tämä kaikki tarkoittaa heikompiosaisten ja niiden ihmisten osalta jotka tarvitsevat monia erilaisia palveluita tai ihmisten jotka eivät kykene huolehtimaan omista oikeuksistaan ja valinnanmahdollisuuksistaan

lisäpanostukset kohdistuvat suomen teollisuussijoitukseen tekesin lainoihin sekä finpron ja tim finland

valmistelun yhteydessä on arvioitu useitakin eri malleja joista tämän esitetyn mallin arvioidaan kohdentuvan parhaiten sivuapteekkeja pitäviin pieniin apteekkeihin

suureksi kysymykseksi jää miten käy jatkossa jos työttömyysvakuutusmaksu pysyy tasoltaan alhaisena ja valtion talous mahdollisesti heikkenee entisestään

nyt on vaarana että nuoren itsetunto vain nitistetään ja hänen mahdollisuutensa seistä omilla jaloillaan estetään

pankkiorientoitunyritysrahoituksen puolella nyt kantti olisi syönyt osaltani tämä runoja aivan totta että kuntien taloutta ei tehdä myöskin iso työ epäsymmetrisiä rahastoja houkuttelemme yksityisiä pääomasijoittajia näihin rahastoihin mukaan meillä tahkotaan tyylisia asioita tehdä jo toinen kysymys ministeri lindströmille puhutaan julkisten työvoimapalvelujen uudistamisesta leikata vaan leikkaukset kohdistetaan pienituloisille köyhille sairaille työttömille kansalaisille

päätös kokonaisuudessa painopisteenä watts ja talous niin tekijä digitaalisen arvonluontiin perustuvan liiketoiminnan ja kansainvälistymisen

vaarana on myös että nuori ohjataan hänelle epätarkoituksenmukaiseen koulutukseen joka ei anna eväitä työelämään siirtymiseen vaan itse asiassa lisää nuoren turhautumista yhteiskuntaa ja elämää kohtaan

kasvun kärkien periaatepäätöksen mukaisesti sekä yhä kasvavassa määrin myös ulkomaisten investointien hankkiminen

jatkossa on tärkeää arvioida apteekkitoiminnan kehittämismahdollisuuksia kansan terveyden edistämiseksi yhteistyössä muun terveydenhuollon kanssa

miten palveluita voidaan aidosti kehittää yhdessä kokonaisvaltaisesti jos yhteistä kokonaisvastuuta maakunnan alaisuudessa olevilla yhtiöillä ei ole

kun nuorten työhön ja koulutukseen hakeutumista ohjaava järjestelmä ei muun muassa resurssipulan vuoksi toimi toivotusti ei myöskään viimesijaisen toimeentuloturvan alentaminen voi toimia kannustimena

eduskunta edellyttää että työttömyysvakuutusmaksun tasosta huolehditaan siten että työttömyysvakuutusrahasto voi selviytyä sen vastattavana olevien työttömyysetuuksien rahoituksesta

en tässäkään ryhdy käymään yksityiskohtaisesti eri kommentteja läpi meistä täällä puhuttu syksyn mittaan monesti itse usein epärakentavasti

muut kuin teen toimisto ovat osoittautuneet erittäin tehokkaiksi tämä on se hallituksen kohderyhmä joka on nyt näytettyä palvelu uudistaa niin että saadaan avoimuutta ja tällä hetkellä todella ahdingossa

fimean mukaan apteekkitoiminnassa mahdollisuus suureen liikevoittoon on suorassa suhteessa apteekkien liikevaihtoon eivätkä liiketoiminnan riskit välttämättä kasva samassa suhteessa

tiivistäen sanottuna yhteinen nimittäjä on kasvuun ja kansainvälistymiseen panostaminen aivan erityisesti pelko sektorin kasvuun ja kansainvälistymiseen

lisäksi eduskunta edellyttää että työttömyysvakuutusrahaston suhdannepuskuria kasvatetaan eikä tulevaisuudessa sosiaalivakuutusmaksuja käytetä suhdannepolitiikan välineenä

arvoisa puhemies

sen sijaan että hallitus parantaisi kaikista pienituloisimpien ja heikoimmassa asemassa olevien asemaa se esittää heidän asemansa heikentämistä

rouva puhemies paina kun mennään työministerin jossain puhumassa teeveessä paidassa saalistaviin uusiin verta vit ta maahanmuuttajia pitää yllä altistulupa ja hakijoita pitäisi valitettava tosiasia on hyvä tavoite ja jäähän hän sanoi myös se että ihmiset eivät toimi jo ja nokialla on kysymys kuuluu mitä tekee hallitus hallitushan tekee voimia jotka joka tekee tilanteen päinvastoin joka joka huonontaa kotouttamista hallitus esimerkiksi kiristää perheenyhdistämistä vaikeuttaa sitä kysyn kaikilta kuka meistä vaan pärjäisi ilman meidän perhe vei vaiheita erilainen sosiaaliturva turvapaikanhakijoille eli terävin kärki vanhempia selviä enää näistä elämän perusmenoista minkä takia ihmiset voitaisiin lähettää kotiin pääoma tuottaa nykyistä tehokkaammin onko se vapaus jolla motivoidaan ihmisiä kysyn vaan tavoitteet ja ovat joutuneet turvautumaan sitten myös toimeentulotukeen

osa vanhuspalveluiden asiakkaista tulee kuitenkin valitsemaan osan palveluistaan myös itse vapailta markkinoilta

johtuen on hyvää mieltä ja myöntää että samalla on jouduttu tekemään koko joukko myös leikkauksia kävi määrärahan

pidän lääkealan tulevaisuuden kehittämisen kannalta välttämättömänä että monopoleina toimivien apteekkien koko talous olisi nykyistä läpinäkyvämpää

arvoisa herra puhemies

apteekkialan taloudellisesta tilanteesta on mielestäni saatava nykyistä parempi kuva

jatkan tästä mistä edustaja torniainenkin elikkä pien saimaan tilasta

tämä on myös suomalaisten veronmaksajien etujen mukaista

olisin juuri nimenomaan puuttunut tähän perustuslailliseen näkökulmaan joka oli oikeastaan lähtökohtana edustaja zyskowiczin koko omassa pohdiskelussa

miten turvataan se että yhteistyö toimii esimerkiksi lastensuojelun ja toisaalta neuvolapalvelut tuottavien eri yritysten ja yhtiöitten välillä

minun tulkintani teidän tästä pohdiskelustanne ja näkemyksestänne oli se että te ette näe perustuslaillista oikeutta ihmisille siinä mielessä että ihmisillä on yhdenvertainen ja tasavertainen oikeus lain edessä ja meidän yhteiskunnan edessä vaan te arvioitte ihmisiä sillä perusteella mikä on heidän taustansa ja sitä kautta sitten tulee heidän perustuslaillinen oikeutensa muun muassa opiskeluun

kuinka näissä tilanteissa ennalta ehkäisevä näkökulma toimii ilmoittaako neuvolayhtiö maakunnan sosiaalipalvelun toimijalle että jotakin pitäisi tehdä

miten pidetään huolta siitä että pitkäaikaissairaiden tai vammaisten hoito ja palveluketjut säilyvät ehjinä ja toteutuvat kustannustehokkaalla tavalla vai rakennetaanko uutta sote järjestelmää nyt yksinomaan niiden hyvinvoivien ihmisten ehdolla jotka ovat tottuneet toimimaan monimutkaisessa palvelujärjestelmässä

hallitus on valmistellut ikäihmisten asumisohjelman ja se on saanut erittäin hyvää palautetta kentältä

siinä mielessä tämä teidän avauksenne oli kyllä minun mielestäni todella haastava ja voisiko sanoa vähän outokin siltä osin että vaikka vanhempien tulot olisivat hyvät niin voi olla että kaikkien vanhempien ja lasten suhteet eivät ole sellaisia että nämä vanhempien tulot tukisivat tai mahdollistaisivat nuoren opiskelun

kapteeni esa tutkimusluota kehittyy ja innovaatio on leikkauksen tällaisessa taloudellisessa tilanteessa missä meidän pitää saada uudistettua meidän taloutta erittäin huolestuttavaa on lyhytnäköistä leikataan nimenomaelinkeinoelämää uudistavista yritystuista kun ne pitäisi löytää uusia kasvualoja sahan tuottavuutta ja kilpailukykyä eikä asiaa valtuuksia leikata rajusti ja tekee ensiarvion mukaan jää syntymättä vuosittain kaksisataa uutta tuotetta ja yli kakssataaviiskyt jää patentti ja samalla vähenevät yritysten penkoi panokset sillä tekes euro generoi aina kaksi euroa yksityistä teekoo iii rahaa elina leikkaukset kertautuu täällä tulee varmasti olemaan näillä leikkauksilla negatiivisia vaikutuksia työllisyyteen tuottavuuteen kilpailukykyyn pitkällä aikavälillä mutta kysyisin ministeriltä siitä julkisuudessa liikkunut hallituksen esityksen peruslinjassa oikeastaan jokaisessa esityksessä lukee että raha ei enää suuntaudu parhaisiin hankkeisiin jos myönnetään hankkeen hallituksen esitys tulee lisäämään toimeentulotukiasiakkaiden määrää

heikompiosaisten ja enemmän tukea tarvitsevien palvelut ovat vaarassa myös hallituksen säästöt ovat määrästä myös hallituksen säästötavoitteiden vuoksi

on hyvin epätodennäköistä että tähän päästään kun integraation toteutuminen on jäämässä toiveajattelun varaan ja pakkoyhtiöittäminen uhkaa pikemminkin lisätä kustannuksia

arvoisa herra puhemies

minusta on jollakin tavalla outoa kun sosialidemokraatteja syytetään jatkuvasti siitä että me emme olisi kiinnostunut perus ja siitä ei saa enää kiinnostuneita perusturvasta ja ettemme olisi tehneet esityksiä

pelkästään tästäkin syystä minusta on oikea suunta tämä että me lähdemme tukemaan myös toisen asteen opiskelijoita siihen suuntaan että heidän vanhempiensa tulorajat poistuvat ja sitä kautta heille tulee yhdenvertaiset mahdollisuudet myös opiskella

yliopistouudistuksella sinällään ja pohjimmiltaan oli hyvät tavoitteet opetuksen ja tutkimuksen vahvistaminen ja taloudellisen toiminnan lisääminen mutta kuitenkin tämä todellinen tilanne siltä osin on osoittautunut entistä haastavammaksi

nyt on jo puhuttu siitä että potilaita tullaan asiakasmaksujärjestelmän avulla kannustamaan siihen että he pitävät entistä enemmän huolta itsestään

yliopistouudistuksen käsittelyn yhteydessä nousi esiin huoli muun muassa siitä kuinka yliopistojen perusrahoitus turvataan ja hallitus sanoi lupaavansa perusrahoituksen turvaamisen mutta käytännössä tilanne on kuitenkin osoittautunut huomattavasti vaikeammaksi eikä tämä käytännössä ole toteutunut hallituksen lupausten mukaisesti

todennäköisesti asiakasmaksukorotuksia

arvoisa puhemies

eikö keskusta luota tähän luomaansa uuteen hallintotasoon elikkä maakuntaan edes sen vertaa että se antaisi maakuntien itse päättää miten ne tuottavat itse omistamansa palvelut

arvoisa herra puhemies

kävin melko kattavasti läpi lain ensimmäisessä käsittelyssä vastalauseemme sisällön ja muutenkin lainsäädäntöesitystä

elikkä kyllä sosialidemokraatit ovat vahvasti kiinnostuneita perusturvasta mutta olemme myös samanaikaisesti kiinnostuneita työssä käyvien ihmisten tulotasoista ja muista asioista emme ainoastaan kaikkein pienimmistä tuloista vaan ennen kaikkea siitä että yhteiskunnassa niitä ihmisiä jotka ovat ne ansaitsevat työllään työtä tekevät mää antiin sijoittaa tekevät työtä ja hankkivat sitä kautta perusturvaansa haluamme lähtökohtaisesti lähteä myös tukemaan

mielestäni meidän tulisi luopua pakkoyhtiöittämisestä ja maakuntien tulisi itse saada päättää missä laajuudessa ne yhtiöittävät vai yhtiöittävätkö ne niitä lainkaan

pääpaino vastalauseessamme on siinä että ilman riittävää ja pätevää sosiaalialan henkilöstöä ja sosiaalityöntekijöitä hyvänkään lastensuojelulain tavoitteisiin ei tulla pääsemään eikä se toteudu toivottavalla tavalla

pekka karjalaisen kiinnittää huomiota siihen että miten saamme aikaan uutta kasvua ja sitä kautta uusia työpaikkoja ne kaikki iloitsemme pariisin ilmastosopimuksesta ja siitä että maapallon lämpötilaa halutaan pysäyttää ja kuvittelee äänestäisi useat esiin tämä tarkoittaa meille myös mahdollisuutta mielissä metsäteollisuus on ollut hyvin hämmästyttävää siinä mielessä että meidän pitää pystyä hyödyntämään omia yleinen tahtotila sosiaali ja tämä tapahtuisi esimerkiksi parhaiten niin että saisimme nämä hiilivarastot pysymään mahdollisimman kauan terveyspalveluissa ja terveyshuollossa on yleensä se että voimme esimerkiksi puuperäisillä tuotteilla nanosellulla korvata pyritään parantamaan ensisijaisia etuuksia ja toimeentulotuki on tulossa uusia investointeja sinisiä äänekoskelle toivottavasti myös kuopioon varkaudessa mieskin miten varmistamme sen että me todella saamme sellaisia innovaatioita jotka toteuttavatttämään viestittävän hiilivarasto joka aina viimesijainen

me olemme voineet nähdä ja kuulla että nämä pelot ovat osaltaan toteutuneet ja yliopistoille tuli uuden asemansa takia uusia maksuja ja tehtäviä joita niillä ei aikaisemmin ollut

kun me puhumme lastensuojelusta kyse on ihmisoikeudesta lasten oikeudesta hyvään ja turvalliseen elämään kasvuun ja kehitykseen

uusi yliopistolaki toi myös uusia menoja kuten työnantaja ja työttömyysvakuutusmaksuja joita nyt sitten muun muassa uudella poikkeuslailla korjattiin

on todella hämmästyttävää että yhteiskunnassamme yksi kolmasosa aikuisista hyväksyy lasten fyysisen kurituksen kun puolestaan puolison tai toisen aikuisen kurituksen hyväksyy ainoastaan yksi prosentti

nyt yliopistojen rehtorit tai uusi palkattu koordinaattori tai projektihenkilö keräävät rahaa eri puolella suomea jotta yliopistojen perusrahoitus pystytään turvaamaan

elikkä meidän yhteiskunnallisissa asenteissammekin on jo eriarvoisuutta kun me puhumme lapsista ja lapsen oikeuksista tai kun me puhumme aikuisten ihmisten oikeusturvasta

tämä ei missään mielessä voi olla yliopistojen perustehtävänä ja pelko siitä että perustyö eli perusopetus sekä tutkimus ja kehitystyö kärsivät uuden lain takia on osoittautunut käytännössä todelliseksi

nyt yliopistot kamppailevat olomassaolonsa puolesta

mistä johtuu meidän myönteinen asenteemme lasten kuritukseen

puuttuvatko meiltä eväät vanhemmuuteen vai onko meidän kulttuurissamme vuosikymmenien saatossa totuttu siihen että lapsia saa kurittaa

juontaako tämä myös siihen että me olemme myös poikkeuksellisen väkivaltainen kansa kun puhumme perheväkivallasta vaikka sitä ei hyväksyttäisikään

selvä

näitä asioita käsiteltiin muun muassa viime viikolla sosiaali ja terveysvaliokunnassa ihmisoikeuskysymyksinä kylläkin mutta se liittyy myös lasten oikeuksiin ja lastensuojeluun

arvoisa herra puhemies

esitys perustuu työmarkkinajärjestöjen neuvottelemaan työllisyys ja kasvusopimukseen ja sen tavoitteena on osaltaan parantaa palkansaajien ostovoimaa sekä alentaa työnantajien työvoimakustannuksia

demokratiassa jokaisella kuntalaisella on yksi ääni jolla hän voi vaikuttaa siihen miten yhteiset palvelut kunnassa järjestetään

kuinka turvata se pelkkä hyvä tahto jos ei sitä pystytä turvaamaan lainsäädännön kautta ja avulla

parhaimmillaan kuntademokratia toimii suorana avoimena läpinäkyvänä ja tehokkaana vallan ja vastuun välinen yhteys on kaikille osapuolille selvä ja kontrolli pysyy kuntalaisten käsissä

työ on erittäin vaativaa ja kuormittavaa

jotta ihminen todella voi vaikuttaa päivähoidon koulun hammashoidon terveyskeskuksen tai vanhuspalveluiden laatuun ja toimivuuteen on päätöksenteko pidettävä lähellä kuntalaisia

arvioituun alijäämään ja suhdannepuskurin kutistumiseen liittyen haluan korostaa mitä valiokuntakin tuo esiin mietinnössään eli työttömyysturvan rahoituksen kestävyys on turvattava myös heikossa talous ja työllisyystilanteessa ja suhdannepuskurin riittävyys on tärkeä

siksi me tarvitsemme lisää vahvoja peruskuntia ja vähemmän kuntayhtymiä vähemmän ylikunnallisia himmeleitä vähemmän välillisiä hallintorakenteita joissa päätöksenteko on karannut pois kuntalaisen eli palveluiden rahoittajan ja käyttäjän ulottuvilta

meillä on pieniä kuntia joissa ei ole yhtään pätevää sosiaalityöntekijää jota kaikki he ostavat puu minkä takia kunnat ostavat palvelut naapurikunnasta tai yksityisiltä palveluntuottajilta

jotta ikääntyneiden työntekijöiden irtisanomista voidaan hillitä lisätään esityksessä työnantajan vastuuta ikääntyneen irtisanomisen kustannuksista korottamalla työnantajan omavastuumaksua

suurissa kunnissa lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut huomattavasti mikä on tarkoittanut sitä ettei ilmoituksia ehditä selvittämään tavoiteajassa

enhän minä näin todennut

tosiasia on se että me olimme kaikki yhtä mieltä siitä että ohjeistus te toimistoissa on ollut puutteellista ja se on ollut myös erilaista minkä takia on hyvä että nyt tämä keskitetään yhteen te toimistoon ja sitä kautta tämä selkeytyminen tulee ja se on juuri näin kuin on todettukin

tätä ajatusjuoksua on vaikea ymmärtää

kuntauudistus nimenomaan takaa lähipalvelut

maksu määrätään jos irtisanomisesta johtunut työttömyys jatkuu niin että irtisanotulle joudutaan maksamaan työttömyysturvaa lisäpäiviltä

muun muassa edellä mainituista syistä lain ensimmäisessä käsittelyssä laajemmalti käyttämässäni puheenvuorossani olemme ehdottaneet hallitukselle että hallituksen tulisi saada aikaan valtakunnallinen sosiaalityöntekijöiden pätevöitymiskoulutus

korotuksen tarkoituksena on lisätä työnantajan vastuuta ikääntyneiden irtisanomisista ja se on erittäin perusteltu

kuntauudistuksen tavoite on yksinkertaisesti se että saamme palveluiden järjestämiselle ja rahoittamiselle vahvan ja vakaan pohjan peruskunnan jossa on riittävä väestöpohja ja ennustettava tulokertymä

mutta se on tosiasia että lapsilisän osalta käydään tämmöistä kiemuraa ettei siinä ole mitään logiikkaa eikä pitkäjänteisyyttä mistä me voimme eri kausilla olleet kansanedustajat ja puolueet kyllä kantaa oman vastuumme

kysyisin omaishoidosta kun ministeri risikko sanoi tuossa aikaisemmin että olette tehneet ministeriössä tai ministeriryhmässä päätöksen että omaishoito siirretään kelalle

toinen asia on se että kyllähän tämän prosessin ympärillä myös oli ihan selkeä voisiko sanoa ongelma se että tässä ei kuultu kaikkia asiantuntijoita eikä esimerkiksi kaikkia järjestöjä mikä olisi mahdollistanut sen että siltä puutteelliselta epävarmalta tiedolta joka nyt kentällä on me olisimme välttyneet koska kyllähän tämä prosessina meillä valiokunnassakin oli hyvin hämmentävä niin hallituspuolueille kuin meille oppositiolle ja piti tehdä todella paljon töitä sen eteen että ymmärsi mitä tämä lainsäädäntö tarkoittaa ja todeta se että tällä lailla ei todellakaan puututa näihin osa aikaisuuksiin

yleiskeskusteluun pääsee eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisen alakerta ensimmäinen käsittely on ratkaisu

jos kunnan rahoituspohja on vahva ja kunnan asukkaat voivat itse tehdä päätökset palveluiden järjestämisestä silloin me saamme myös palveluiden tuotantoon ennustettavuutta ja luotettavuutta

mutta joka tapauksessa kysyisin että jos omaishoidontuki siirretään kelalle niin tullaanko sitä valmistelemaan sata komitean esityksen mukaisesti mikä tarkoittaa sitä että omaishoidon tuki ja hoitotuki yhdistetään ja hoitotukitasoja tarkastellaan sillä tavalla että alimmainen hoitotukitaso tulisi poistumaan ja invalidivähennys mahdollisesti poistettaisiin kokonaan ja tästä kokonaisuudesta muodostettaisiin omaishoitoon liittyvä omaishoidon tuen ja hoitotuen malli

silloin lähipalvelut voidaan järjestää kuntalaisille sopivalla tavalla käyttäjien mielipiteitä kuunnellen ja jokaisen kunnan omat erityispiirteet huomioiden

tämän lisäksi lastensuojelun laatusuosituksiin tulee sisällyttää mitoitukset sosiaalityöntekijöiden määrästä

tässä muutamia ehdotuksia siitä mitä hallituksen tulisi tehdä jotta päteviä sosiaalityöntekijöitä saataisiin kentälle nykyistä enemmän

arvoisa herra puhemies

se pystyy takaamaan sujuvasti toimivat palvelut ja varmistamaan myös sen että palveluiden kokonaisuus toimii ihmisten näkökulmasta järkevästi ja vaikuttavasti

käytännössä esimerkiksi riittävän kokoisessa terveyskeskuksessa henkilöstöä koskevat järjestelyt saadaan toimimaan ja jonot vähenemään kun vaikkapa sijaisuuksia voidaan järjestää joustavasti